nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat rikoksista törkeimpiä

seksuaalinen hyväksikäyttö jättää uhrille jäljet ja niin kuin sanottu se on ikään kuin murha josta uhri jää henkiin

sen teon seuraukset saattavat seurata loppuiän ne saattavat aiheuttaa häiriöitä psyykkisessä kehityksessä seksuaalisuuden kehittymisessä ja luottamuksessa vastakkaista sukupuolta kohtaan

sen vuoksi tämä edustaja essayahin lakialoite on erittäin tärkeä ja kannatan tätä syyteoikeuden vanhenemisen pidentämistä esitetyllä tavalla

minua on häirinnyt tänään tässä liikennepoliittisen selonteon keskustelussa se että yksityisautoilusta ja yksityisautoa työmatkoihin käyttävistä ihmisistä on tehty jonkinlaisia syntipukkeja

yksityisautoiluun kohdistuva epäluulo ja tarve ikään kuin tehdä toimenpiteitä ja kiristää yksityisautoilua ovat tulleet tänään esille monessa puheenvuorossa ja se tuli jo ministeri kyllösen ensimmäisessä esittelypuheenvuorossa ja myös vastauspuheenvuoroissa

sitten katsoin vihreiden ryhmän puheenvuoroa edustaja tynkkysen pitämää puheenvuoroa ja siteeraan sieltä erään kohdan

edustaja tynkkynen sanoi että työmatkakuluvähennykseen käytetyistä veroeuroista neljä viidesosaa menee yksityisautoiluun ja siitä iso osa pendelöintiin kehyskunnista keskuskaupunkeihin

minä kysynkin valitettavasti tässä salissa ei ole ketään vihreiden edustajaa paikalla mitä pahaa nämä työmatkaan autoa käyttävät kehyskunnista keskuskaupunkeihin töihin tulevat ihmiset ovat tehneet jotta heihin pitää nyt kohdistaa toimenpiteitä ja kiristää heidän työmatkakulujaan

edustaja kuusisto sanoi viisaasti keskustelussa että vasta siinä tapauksessa kun joukkoliikenne on niin kattava että se on todellinen vaihtoehto työmatkan käyttämiseen voidaan asettaa haittamaksuja ja silloin ihminen aidosti voi valita maksaako haittamaksun tai veron vai käyttääkö joukkoliikennettä

kyllä tämä täytyy suhteuttaa siihen onko ihmisillä mahdollisuuksia joukkoliikenteen käyttöön tai miten työmatka ylipäänsä voidaan tehdä

on tärkeätä että ihmiset tekevät työmatkoja ja pitäisikin kannustaa enemmän ihmisiä tekemään työmatkoja välineellä millä hyvänsä

kilometrikorvausten leikkausesitystä joka valtiovarainministeriössä on valmisteilla en voi myöskään ymmärtää ja on aivan välttämätöntä että haetaan oikeudenmukaisempi tapa

suurimmat onnettomuusryhmät ovat tällä hetkellä pääteiden kohtaamisonnettomuudet ja taajamien jalankulku ja pyöräilyonnettomuudet

ne ovat tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta ne ovat tärkeitä lähiliikuntapaikkoja ja on välttämätöntä saada kevyen liikenteen väyläverkosto kuntoon

sillä on myös ilmastopoliittinen vaikutus silloin kun ihmiset siirtyvät lyhyillä matkoilla käyttämään enemmän pyörää tai liikkumaan jalkaisin silloin kun se on mahdollista

arvoisa herra puhemies

aivan lopuksi vielä muutama huomio asioista jotka tässä keskustelussa ovat jääneet vähemmälle ainakin omien puheenvuorojeni osalta

tuosta liikenneturvallisuudesta vielä muutama sana

on erityisen tärkeää että nyt kun väestö ikääntyy niin on kiinnitettävä huomiota tuohon iäkkäiden ajokyvyn arviointiin

tällä hetkellä liikennelääketiede on suomessa aivan lapsenkengissä ja siihen täytyy saada panostuksia jotta tuo iäkkäiden ihmisten ajokyvyn arviointi voidaan huolellisesti tehdä

hallitusohjelmassa puhuttiin paljon kansallisesta joukkoliikennelipusta siis sellaisesta joukkoliikennelipusta jolla voi matkustaa eri joukkoliikennevälineissä ympäri maata ja voi tehdä vaihtoja junasta bussiin tai vaikka sitten korkeasaaren lauttaan

hallitusohjelmaan tuo kirjattiin mutta sen jälkeen nyt on ollut vähän hiljaisempaa ja odotankin ministeriltä avauksia tässä asiassa

kun sain aloittaa tämän liikennepoliittisen selonteon keskustelun niin aivan lopuksi haluan sanoa sen että liikennepolitiikkaan tarvitaan tällaisen perinteisen liikenteen haitta ja raippa liikennepolitiikan sijaan enemmän

keskustelu on päättynyt

l puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan talousvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään kahdeksastoista viidettä kaksituhattakaksitoista

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen toiminnallisia voimia neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen väsätty t uo pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas saision puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista neljättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen transitin samoin päiväjärjestykseen neljännen aasian osalta hyväksytty kaava

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina yhdeksästoista neljättä kaksituhattakaksitoista kello kannustavaa liikennepolitiikkaa

matkailuelinkeino on yksi harvoista kasvavista elinkeinoista suomessa mutta myös kansainvälisesti ja se on vahva työvoimavaltainen ala

pitäisi brändätä ihan reilusti revontulet keskiyön aurinko sauna ja joulupukki jossain päin se on tehty mikki hiiren ympärille joka on paljon heppoisempi kaveri kuin joulupukki

nyt pitää tarttua tähän asiaan ja luoda edellytykset tälle brändäykselle ja luoda työpaikkoja matkailualalle ja taata sitten myös se saavutettavuus eli se että nämä matkailukohteet saavutetaan helposti

edustaja lohi tuossa omassa puheenvuorossaan otti esille erittäin tärkeän asian sen että nuorten työllisyyteen panostetaan nyt tässä kehyspäätöksessä

tämä järjestelmä ohjaa liikaa nuoria työttömyysturvan ja toimeentulotukien pariin

nyt onkin pureuduttava siihen että näitä tukijärjestelmiä ja työssäkäyntiä voidaan yhteensovittaa ja sillä lailla kannustaa nuoria työhön ottamaan vastaan vaikka pienempipalkkaistakin työtä silloin kun ollaan työttömänä tai toimeentulotuen varassa

sen tosiasian että työnteon on oltava aina kannattavaa pitää olla johtolauseena ja periaatteena silloin kun näitä järjestelmiä muokataan siihen suuntaan että nuoria kannustetaan työntekoon ja myös niitä mahdollisuuksia heille turvataan

toimivan oikeusvaltion perusta on toimiva poliisi syyttäjä ja tuomioistuinlaitos ja niin että se on resursoitu riittävästi

miten näitä prosesseja nyt tullaan muuttamaan kun on keskusteltu siitä että esimerkiksi tavalliset liikennerikkomukset joihin ei sisälly liikenteen vaarantamista muutettaisiin hallinnollisiksi menettelyiksi tai tavallinen rattijuopumus voitaisiin käsitellä rangaistusmääräysmenettelyllä poliisin toimesta

ollaanko näiden osalta nyt etenemässä jotta päästäisiin näihin hallinnollisiin menettelyihin ja sitä kautta prosesseja nopeutettaisiin ja työaikaa säästettäisiin

tämän huolen myös hallitus on osoittanut tässä kehyspäätöksessään

nyt kun taloudellisesti eletään erittäin tiukkoja aikoja ja lähes kaikilta hallinnonaloilta on jouduttu leikkaamaan menoja ja määrärahoja tässä kehyspäätöksessä poliisitoimi on yksi niitä harvoja joihin lisätään rahoitusta

tällä rahoituksen lisäyksellä on haluttu turvata erityisesti viime vuosina keskustelua herättänyt työttömien koulutettujen poliisien palkkaus

eli nämä rahat osoitetaan työttömien poliisien palkkaukseen ja sitä kautta pystytään kansalaisten turvallisuutta lisäämään ja parantamaan sitä

silloin kun remontoidaan vanhoja huonokuntoisia tiloja tai rakennetaan uusia vuokrakulut lähes tuplaantuvat ja siitä aiheutuu poliisin vuosittaisiin menoihin aikamoinen paine tällä hetkellä

tässä asiassa on kyse suomen osallistumisesta unifil joukkoihin libanonissa ja yhdistyneiden kansakuntien ja suomen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja sen laista ja siitä tehtävästä asetuksesta

on tärkeää että suomi osallistuu kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin kriisialueilla silloin kun sitä apua siellä tarvitaan

mutta haluan tässä yhteydessä vielä muistuttaa siitä että kun näihin uusiin operaatioihin edelleen lähdetään niin on korkea aika laittaa kuntoon rauhanturvaajien eläke ja työtapaturmajärjestelmä niin että rauhanturvatehtävissä maailmalla rauhaa turvatessa ja kriisinhallintatehtävissä toimiva suomalainen sotilas voi olla varma siitä että mikäli siellä huonosti käy tulee loukkaantuminen tapaturma niissä työtehtävissä niin voi olla varma siitä että hänet hoidetaan kunnolla ja hänen eläketurvansa on kunnossa

haluan tästä erityisesti muistuttaa kun jälleen uusiin operaatioihin ollaan lähdössä

laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta keskittyy avoliiton päättymisen varallisuusoikeudellisiin kysymyksiin ja hyvä niin

avoliitto on parisuhteen muotona erittäin yleinen

itse olin pitkään sitä mieltä että tämä laki olisi tullut rajata koskemaan vain niitä avosuhteita joissa on yhteisiä lapsia

tämä lakiesitys ei koske sitä omaisuutta jonka avopuolisot ovat hankkineet ennen avoliiton alkua

tässä valiokuntakäsittelyn aikana ilmeni monia epäkohtia tämänkin lain suhteen ja yksi niistä jos nostan nyt yhden niistä esille on tuo viiden vuoden määräaika avosuhteessa elämisessä jotta tämän lain pariin voisi sitten erotilanteessa tulla ja viitata niihin oikeuksiinsa

ne ihmiset jotka ovat viisi vuotta sitten avosuhteeseen alkaneet tai päätyneet eivät ole voineet tietää että viiden vuoden päästä eduskunta säätää lain joka sitten säätelee takautuvasti heidän suhdettaan ja varallisuusoikeudellisia kysymyksiä

sitten epäkohta epätarkkuus on se että avoliiton alkamiselle tai päättymiselle ei esitetä rekisteröintiä eikä mitään muutakaan muotovaatimusta

valiokuntakäsittelyssä oli esillä ja itsekin toin sen esille se että miksi ei tukeuduta esimerkiksi väestörekisterimerkintään

muuttoilmoitus on selkeä ilmaisu siitä että on muutettu samaan asuntoon ja siitä voidaan lähteä laskemaan tuota viiden vuoden määräaikaa ja tämän tulisi olla edellytyksenä tämän lain hyväksymiselle

tähän ei kuitenkaan tuossa valiokuntakäsittelyssä päädytty vaan päädyttiin siihen todisteluun että käytetään sitten niitä ystäviä ja omaisia ja tuttavia siihen todisteluun ja se ei siinä avoerotilanteessakaan ole mikään hyvä ratkaisu

olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siitä että valiokuntakäsittelyssä tuo kihlaus säilytettiin ja kihlaparien oikeus niin että silloin kun kihlapuoliso kuolee perintökaaren oikeudet sitten kihlaparille tuovat sitä turvaa minkä oli tarkoitus myös sitten sen yhteisen elämänkulun varrella toteutua

arvoisa herra puhemies

sillä on pitkät perinteet

suomalainen rauhanturvaajien koulutus on korkeatasoista suomalaisten rauhanturvaajien välineet ja laitteet joita he käyttävät ovat maailman huippua näissä tehtävissä

mutta yksi häpeäpilkku meillä todella vielä tässä järjestelmässä on jäljellä ja se on nimenomaan näiden rauhanturvaveteraanien kuntoutus ja eläkejärjestelmät ja se hoito jota mahdollisten loukkaantumisten takia tarvitaan

on totta niin kuin edustaja jalonen sanoi että tämä on hyvin monimutkainen lainsäädännöllinen tarve mutta sitä varten meillä on ministeriössä virkamiehet jotka muokkaavat sen lainsäädännön siihen kuntoon että rauhanturvaajat voivat turvallisella mielellä lähteä edustamaan suomea ja turvaamaan maailmanlaajuista rauhaa sillä mielellä että jos siellä vahinko käy niin varmasti sitten huolta pidetään

arvoisa herra puhemies

mikä on teidän arvionne koska tuo tavoite sitten saavutetaan

sitten toinen kysymys tuonne asuntopolitiikan saralle

tuossa liikennepoliittisessa selonteossa kun pidettiin esillä tätä malpe periaatetta että maankäytön asumisen liikenteen ja palvelujen ja elinkeinojen kehittäminen yhdistetään niin itse näkisin niin että noiden raideliikenneyhteyksien varteen sijaitsevat ne sitten metropolialueella tai ei pitäisi tuota vuokra asuntotuotantoa tukea

miten te näette tämän ajatuksen

edustaja turunen tuossa puheenvuorossaan kiitteli tätä hallituksen esitystä ja syytä siihen onkin koska tätä lakiesitystä saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ohjaa tämmöinen kohtuullisuuden periaate eli se periaate että perintäkulujen pitää olla kohtuullisessa suhteessa siihen perittävään saatavaan nähden

tässä yhteydessä on syytä muistuttaa myös siitä edustaja katajan tekemästä pikavippien kieltämiseen tähtäävästä lakialoitteesta

siinä on myös tarkoituksena sama kohtuullisuuden periaate ja varsinkin nuorten ihmisten velkaantumisen estäminen ja se että kohtuullisessa määrin rajoitetaan sitä velkaantumisen mahdollisuutta

se on tärkeää jotta nuoret eivät ajattelemattomuuksissaan ajautuisi kohtuuttomiin talousvaikeuksiin näiden pikavippien kautta

keskustelu voi tapahtua myös jouston ehdotus hyväksytään ja pasilan kalkkivaliokuntaa

tulos oli kuntoon polkivat kun

täytyy palauttaa se muuntorangaistus ottaa huomioon myös rikosten uhrit ja se että luottamus oikeusvaltioon ja siihen järjestelmään säilyy että teosta seuraa seuraamus

haluan nostaa esille rikosuhrilain valmistelun

itse olen aiemmin esittänyt sitä että rattijuoppojen rangaistuksiin voitaisiin liittää ajoneuvon arvon tai ajoneuvon menettämysseuraamus valtiolle ja tuo rahasumma voitaisiin ohjata rikosuhrirahastoon pääomaksi

hallituksen esitys lento ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella on erittäin kannatettava ja hyvä esitys

tämähän perustuu arktisen alueen valtioiden yhteistyösopimukseen jossa näitä lento ja meripelastusyhteistyökäytäntöjä on käyty läpi ja niistä tehty sopimus ja nyt sitten tätä hyväksytään

pohjoisen alueella harvaan asutulla alueella viranomaisyhteistyö on ollut vallitseva käytäntö jo vuosikausia ja vuosikymmeniä

kun ihmiset apua tarvitsevat ja hätä on suuri niin silloin viranomaisyhteistyön kautta on ikään kuin niitä niukkoja resursseja pystytty sitten vähän lisäämään ja tekemään yhteistyötä pelastustehtävissä

keskustelu päättynyt tar k